tämä keskeytettiin kello kolmetoista kolme kymmentä yli ellei oteta lähetekeskustelua varten kaivertkseen näissä asioissa ja yön sen käsittely keskeytettiin siis päivällä puhemiesneuvosto ehdottaa edelleen täysillä ja valtiovarainvaliokunta on jo keskusteluun myös asioista kaksi kaksi yhdeksän sally

sitten onkin ministeri anttilan puheenvuoro aika

arvoisa herra puhemies

niin kuin tiedetään rakennusalalla ravintola alalla ja muualla on paljon myöskin saatu aikaan sillä että tätä valvontaa on tehostettu

silloin kun meillä eläkejärjestelmiä on tehty se on ollut aivan toisessa mallissa

ja työsuojelupiirit ovat vielä erikoistuneet siihen että siellä on koulutettu henkilökuntaa nimenomaan tähän kansainväliseen tilanteeseen ja ulkomaisen työvoiman työehtojen tarkistuksiin

kun koko ajan meillä elinikä pitenee niin on luonnollista että eläkejärjestelmiä täytyy tarkastella siinä valossa jotta rahoituksen kestävyydestä voidaan huolehtia

arvoisa puhemies

kansalaisten oikeudenmukaisuus joutui koetukselle kun julkisuuteen tuli isoja eläkkeitä tuli liliuksen eläkkeitä härmälän eläkkeitä jnp

asia on nyt perusteellisesti selvitetty ja kun selvitys valmistui niin sekä työnantaja että työntekijäjärjestöt kaikkinensa heti ilmoittivat että he eivät kannata eläkekattoja mihin selvityskin tuli loppupäätelmissään

kun meillä on eläkepolitiikka kolmikantaista valmistelua niin tämä realiteetti on otettava huomioon ja en näe mitään edellytyksiä tässä tilanteessa tästä näkökulmasta asiaa eteenpäin viedä

arvoisa puhemies

nyt meidän on todettava että työttömyys ei ole eläkeperuste

eläkeperuste on ikä tai sitten työkyvyttömyys ja tämä on se lähtökohta nykyisessä eläkepolitiikassa jossa pyrimme siihen että ihmiset ovat pitempään työelämässä

työttömyyteen pitää olla muita sosiaaliturvan keinoja joilla voimme auttaa työttömyyden ahdinkoon joutuneita kuntoutus ja muita mahdollisuuksia palata takaisin työelämään

muun muassa eläkkeeltä voi nykyistä paremmin tulla työelämään takaisin ettei enää tarvitse anoa ja mennä taas läpi sitä koko byrokratiaa jos ei sitten työelämä käykään ja haluaa eläkkeen takaisin

arvoisa puhemies

tämä taas kuuluu toisen ministerin toimialaan mutta tämä kävi tässä selvityksessä ilmi että eriarvoisuus lisääntyy nimenomaan sitä kautta että katto saattaa ruokkia näitten ylimääräisten niin sanottujen ostettujen eläkkeitten markkinoita ja niistähän on kysymys näissä johtajasopimuksissa hyvin pitkälti

arvoisa herra puhemies

silloin se tasapuolisuus koko maassa toteutuisi

tässä taantumatilanteessa ei varmasti sellaista rahoitusta ole kehyksien puitteissa saatavissa että se juuri tässä ja nyt voitaisiin toteuttaa

elikkä nämä suuret eläkkeet johtuvat siitä että ostetaan johtajille eläkkeet

se pitää hyvin huolellisesti valmistella katsoa se rahoitus miten se toteutetaan mutta tämä tavoite on minusta selkeä

suurempana ongelmana meillä ovat eläkepolitiikassa liian pienet eläkkeet kuin suurien eläkkeitten määrä suhteessa niihin ja näitä pieniä eläkkeitähän nyt ollaan korottamassa muun muassa tämän takuueläkkeen avulla

ne vaan kanavoituvat maksettaviksi muiden järjestelyiden kautta joiden olemassaolosta ja sisällöstä ei välttämättä ole saatavissa kovin selvää kuvaa

arvoisa puhemies

mehän olemme tehneet mittavat uudistuspaketit sosiaaliturvaan parantaneet etuuksia ja te olette huolestuneita kuntalaisten pärjäämisestä

silloin kun viime kaudella tehtiin ensimmäistä omaishoitolakia tähän maahan silloin selvitettiin kyllä hyvin tarkkaan sen lainsäädännön yhteydessä minkälaiset nämä kustannuskysymykset ovat ja paljonko omais hoito säästää varoja

kysymyksessähän on myöskin muita näkökohtia koska meillä työeläkelainsäädännön uudistamisessa on pidetty hyvin tärkeänä sitä periaatetta että nämä maksut myöskin sitten tuottavat ihmisille sen mukaisen eläkkeen kuin ihmiset maksavat tätä eläkemaksua

se on ihan oikea huoli ja jaamme sen mutta olemme ennakoineet sillä tavalla että koko vaalikaudelle on tehty jo kehyksiin tiettyjä toimenpiteitä mutta myöskin sosiaaliturvaan parannuksia

mutta kuten sanoin olemme päättäneet että selvitetään tämä kysymys

tämä on erittäin suuri haaste koska tarvitaan kyllä lisää rahoitusta sitten siihen että saamme tämän asian kuntoon

elikkä kyllä tätä perusturvaa parannetaan niin että paitsi kansalaisten ostovoima paranee myöskin sitten sosiaalinen turvallisuus paranee

ja jos tekee muutaman kuukauden enemmän töitä ja sanotaan kolmekymppisillä ehkä vuoden pari enemmän töitä pitempää työuraa mihin on edellytykset kun eletään kerta pitempään ollaan toimintakykyisempiä ja terveempiä kuin ennen niin saa sen saman eläkkeen kuin on tämä elinaikakerroin eli sen vaikutus ei ole poistunut

mehän olemme työkyvyttömyyseläkkeitten kohdalla helpottaneet tätä elinaikakerrointa niin että niiden ihmisten kohdalla jotka eivät voi itse vaikuttaa siihen että kykenisivät tekemään pitemmän työuran kun ovat työkyvyttömiä on muutettu tätä lakia

suomalainen työeläkejärjestelmä on toiminut hyvin ja toimii edelleenkin hyvin mutta me selvitämme tämän onko mahdollista ja minkälaisella mallilla jos on

siinähän on kyse siitä että se olisi joustava yksilöllisen etuuden näkökulmasta niin ettei kenenkään etuus olisi puolisosta riippuvainen

nämä ovat useimmiten naisia joihin tämä tarveharkinta kohdistuu ja myöskin lapsiperheitä enemmän kuin niitä joilla ei ole lapsia on tämän harkinnan kohteena

meillä on ollut tavoitteena hajautettu eläkejärjestelmä johon kuuluu säätiöitä kassoja ja eläkeyhtiöitä ja tämä järjestelmä pitää yllä kilpailua jossa sitten myöskin kilpailunäkökulmasta kustannukset pysyvät kurissa

meillä on ollut työsuojelun osalta kolmikantainen resurssityöryhmä ja olemme päässeet täysin yhteisymmärrykseen siitä miten tuottavuusohjelma työsuojelua koskee elikkä ne alkuperäiset suunnitelmat sata henkilötyövuotta vähemmän eivät tapahdu vaan me pystymme työsuojelua jopa lisäämään koska me otamme enempi käyttöön työteknisiä järjestelmiä ja myöskin tietoteknisiä järjestelmiä ja myöskin siellä prosesseja on kehitetty

kyllä on tarkasteltava silloin verotusta niitä pieniä työtuloja ja sitä sosiaaliturvaa kokonaisuutena ettei auta että tarkastellaan sitä yhtä osaa ja silloin katsotaan miten sen henkilön kannattaa mennä töihin

niitä on tapahtunut kyllä pitkin matkaa mutta olemme tässä sitä mieltä että lainsäädännöllisin keinoin tähän ei ole syytä puuttua

jotta eläkemaksupaineet eivät työnantajien ja työntekijöitten kohdalla tulevaisuudessa liikaa kasvaisi niin sellaista yhteisvastuun periaatetta kaikilta toimijoilta peräänkuulutetaan jotta järjestelmä luottamus siihen ja rahoituksellinen kestävyys kyetään turvaamaan

siinä on hyvin vaikea liikkua mutta katsotaan saadaanko paremmin työllistäviä ja kannustavampia malleja

kuten ministeri thors äsken kertoi niin se on kuitenkin häviävän pieni määrä kun näissä lukuisissa sadoissa tarkastuksissa on löydetty sellaisia joista syyttäjä on sitten saanut aineistoa

eläkekattoahan voidaan tietysti sitten kiertää yksityisillä vakuutuksilla erilaisilla ammattisopimuksilla ja nytkin tapahtuu sitten että on hyvin monenlaisia sopimuksia joilla tietysti eläkekattoa voidaan kiertää

mutta sitten jos mennään siihen että on näitä erillisiä lisäjärjestelyjä niin niitä saavat yleensä sitten ne joilla on voimakkaat ryhmät ja voimakkaat edunajajat

mutta olen sanonut jo monta kertaa että me selvitämme tämän asian voidaanko eläkekatto laittaa suomalaiseen järjestelmään vaiko ei

meillä on ajantasainen työsuojelulainsäädäntö ja meidän työsuojelumme työntekijät saavat jatkuvasti koulutusta näissä työsuojeluasioissa tarkastusasioissa

myöskin ammattiliitot itse ovat aktiivisia näissä kysymyksissä

en silti väitä etteikö olisi parantamisen varaa ja sitä kehitystyötähän meillä tehdään nyt muun muassa näissä aluehallintouudistuksen alaisissa työsuojelupiireissä joissa organisaatiot ovat uudistuneet ja ne ovat siellä nyt uudessa kontekstissa

meillä on kyllä siellä hyvä lainsäädäntö ja hyvä henkilöstö

resursseja on aivan riittävästi meillä ja on hyvät resurssit siellä

uskon että tästä kaikesta on synergiahyötyä myöskin siellä resurssien muodossa

sosiaaliturvassa on paljon epäkohtia ja varmasti jos meillä olisi nousukausi jatkunut mikä oli realiteetti silloin kun sata komitea työnsä aloitti varmasti näitä olisimme enemmän pystyneet korjaamaan

minä haluaisin tähän vielä todeta tämmöisen yleisen asian että mitä matalammalle tasolle se eläkkeen katto eli eläkkeet palkata eläkepalkkakatto laitetaan niin sitä suurempaan rooliin nousevat erilaiset lisäeläkejärjestelmät ja silloin kyllä järjestelmästä tulee myöskin hyvin sekava ja byrokraattinen

ja ed

tennilä sak irtisanoutui siitä että eläkekattoa saisi edes suunnitella tai miettiä niin että kyllä tämä on ollut kaikkien työntekijäjärjestöjen yhteinen kanta myöskin tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsityötä ja seuraava

mutta minulla on semmoinen käsitys että tässä kannattaa kolmikantaisesti nyt selvittää ja katsoa tätä ihan rauhassa ja sitten vasta vetää johtopäätökset mitkä ovat plussat ja mitkä ovat miinukset istuisiko se tähän suomalaiseen järjestelmään

plus toimeentulotuessahan on jo indeksikorotus toimeentulotukeenhan on sinänsä laskettu nämä lasten osuudet

lapsilisät kotihoidon tuki yksityisen hoidon tuki pienimmät äitiys isyys ja vanhem painrahat ja pienin sairauspäiväraha tulevat indeksisuojan piiriin

ja minusta tämä näin aikoina jolloinka varmasti me joudumme tätä rahaa katsomaan erittäin hyvä uudistus

kun neuvotteluprosessissa päästään eteenpäin nämä yksityiskohdat mitä tulee eri eläkelakeihin tai näihin eri ryhmiin erilaisiin etuihin mitä siellä on nyt käydään sitten kaikki lävitse ja katsotaan että mikä on mikä on sitten ne sitten näitten hei mitä näitten kanssa tehdään mutta vielä ei ole tästä tietoa

arvoisa herra puhemies

työministeri ei varsinaisesti ole paikalla mutta tämä kysymyshän liittyy tähän sosiaalitupoon ja sen esityksiin myöskin koska järjestöthän käsittelivät silloin laajasti tätä kysymystä kun ne miettivät sosiaalitupoa ja niitä keinoja mitä siinä on ikääntyneen työvoiman töissä pitämiseksi

siinähän sovittiin kuitenkin laajassa yhteisymmärryksessä että osa aikaeläkkeen ikärajaa nostetaan ja myöskin sitten tämän putken ikärajaa nostetaan jotta ikääntyneitä ei niin herkästi niin aikaisessa vaiheessa siihen putkeen laitettaisi

mehän olemme juuri nyt asettamassa työryhmää joka katsoo näitä eläkeyhtiöitten sijoitusjärjestelyjä ja eläkeyhtiöitten vakavaraisuutta ja tulevaa kehitystä pitkällä aikavälillä ja se on kolmikantainen työryhmä

täytyy kyllä ihmetellä vasemmistopuolta kun tässä nimenomaan on ollut nyt vahva kolmikantainen valmistelu ja tässä on erittäin suuresta kokonaispaketista kysymys

totta kai tällaisissa asioissa joissa katsotaan esimerkiksi niin suurta kysymystä pidän eläkekattoa erittäin suurena periaatteellisena kysymyksenä ja myöskin järjestelmän kannalta niin suurena kysymyksenä tarvitaan laajat joukot niitä pohtimaan

olemme tänään neuvotelleet valtiovarainministeriön kanssa rahoituksesta siirrämme kehykseen rahoituksen

siitä ei kannata nyt yhtä osaa ottaa pois koska samanaikaisesti pystyttiin sopimaan kuten sanoin muun muassa työeläkemaksujen korottamisesta mistä meillä ei ollut sopimusta kuin ensi vuoden loppuun

en ole ollenkaan varma vielä tänä päivänä mihin tällainen pohdinta sitten voisi päätyä mutta se kannattaa nyt katsoa pojan mutiamme on vielä noin lisäkysymustelusta ja väätäinen ja kangas esitti

nyt voitiin tehdä hallitusta korottamisesta sopimus useaksi vuodeksi jolloinka työeläkkeitten rahoitusta voitiin vahvistaa ja turvata se näissä muuttuneissa olosuhteissa

pohjamutia myöten

arvoisa rouva puhemies

mainitsisin vaikka ihalaisen sdpstä ainakin tämmöinen epiteetti on hänen peräänsä joskus laitettu

tässähän on kyse tämän sata komitean esityksessä näiden tulorajojen tarkistamisesta ja ei tällaiseen sivistyneeseen yhteiskuntaan kyllä mielestäni enää kuulu se että ihminen joka on elänyt itsellistä elämää ja on pystynyt elättämään itsensä sitten kaikkein huono osaisimpana työttömänä kun hän menee työmarkkinatuelle vaipuu siihen köyhyysloukkuun

en usko että tässä olisi nyt sellaista ettei olisi laajalla rintamalla katsottu kokonaisuutta ja katson että ei kannata ottaa sitä yhtä pois

minä en kyllä ymmärrä tuota puhetta lainkaan

meillä on toimiva työsuojelu meillä on työsuojelu ilon sopimusten mukaisesti järjestetty me olemme kolmikantaisesti neuvotelleet me olemme päässeet yhteisymmärrykseen

meillä on hyvin erilaisia perheitä ja jokaisen yksilöllistä oikeutta etuuteen pitää kyllä mielestäni kunnioittaa

olen epävarma siinä mielessä koska meillä ei ole vielä sitä selvitystulosta siitä on kysymys

se on uudistettu viime aikoina viime vuosina ja se toimii

kukaan ei ole sanonut että se poistetaan tai lakkautetaan

järjestöt joissa on nyt näin olen ymmärtänyt vahvasti myöskin vasemmistoliittolaisia ovat sitä mieltä että tämä sosiaalitupo jossa siitä sovittiin on hyvä asia

kun meille tulee uutta työvoimaa rikollisuutta ja muuta niin totta kai silloin aina täytyy tarkistaa menettelytapoja ja tehostaa niitä

en ymmärrä lainkaan niitä puheita että perusturvaa ei olisi parannettu kun nyt on tehty ennätykselliset perusturvan parantamiseen liittyvät lainsäädäntöesitykset joista on ollut osa jo eduskunnassa

mutta ei tuo teidän puheenne kyllä pidä paikkaansa

eilen sovittiin työmarkkinatuen aktivointirahasta jolloinka kaikkein heikoimmassa työmarkkina asemassa olevien työmarkkinatuella olevien asema paranee ja syrjäytyminen vähenee kun saamme tästäkin lakiesityksen eduskuntaan

nythän tässä työelämän kehittämisen paketti on tulossa myöskin rinnalle tähän mistä on sovittu järjestöjen kanssa

arvoisa rouva puhemies

työministerillä varmasti olisi tähän vielä enemmän vastauksia mutta kyllä tämä kannustavuuden näkökulma on ollut sata komitean työssä kaikissa näissä toimenpiteissä joita on jo saatu aikaan

tämä on ollut se ryhmä joka on jäänyt unholaan tässä kolmikannan sopimuksessa jossa oltiin ansiosidonnaiseen mikä on hyvä asia laittamassa aktiivitoimiin korotusta